kun me puhumme oppositiossa keskustankin puolelta siitä että valtionvelkaa tulee taittaa arvoisa herra puhemies niin me haluamme esittää samalla myös ratkaisuja siihen miten meidän taloutta pystytään parantamaan ja tuomaan siihen niitä uusia vaikutuksia

mielelläni kylläkin kannatan edustaja viitasen ehdotusta siitä että perussuomalaiset luopuvat tuosta puoluetuesta koska moraalista täytyy pitää kiinni

arvoisa herra puhemies

kyllä tässä odottelussa nälkäisen suolet kurnivat jo aivan liikaa

uskoisin että veikko vennamokin olisi samaa mieltä

minusta tuntuu että jos nyt eduskunnassa sekä käytettyjen puheenvuorojen että salissa olevien edustajien perusteella äänestäisimme edustaja pekkarisen ja ministeri vapaavuoren energiapoliittisesta linjasta niin voisi olla yllättävä lopputulos ja uskoisinpa vain edustaja pekkarisen suunnan mukainen

ei eduskunnan perustuslakivaliokunnan pidä olettaa mitään

voi olla että budjettirakenteisiin pitäisi pystyä sillä sektorilla tekemään muutoksia

komissaari olli rehnkin oli tehnyt havainnon että uudenkin perustuslain myötä tasavallan presidentti säilyttää merkittävän asemansa niin ulkopolitiikassa kuin arvojohtajana

eli tarvitaan väyläkohtaista ja pitkäjänteistä ajattelua ja tässä suhteessa meillä suomessa on vielä ilman muuta tekemistä varsin paljon

arvoisa herra puhemies

kun pohdiskellaan mistä kokoomusporvareiden saama rahatuki sekin sitten tulee vaikka yrityksiltä tai kuten edustaja zyskowicz sanoi pankeilta tai ammattiyhdistysliikkeen tuki joka tulee siellä monen käytännön työn kautta niin mikä ero ja väli tällä sitten loppujen lopuksi on

mielestäni suomalaisen ruokastrategian voi kiteyttää muutamaan sanaan

meillä ei ole erillistä tuomioistuinta joka tulkitsisi meidän perustuslakia

tähän loppuun haluan myös todeta sen että aiemman eduskunnan edellytyksen mukaan hallitus ryhtyy toimenpiteisiin säätutkaverkoston laajentamiseksi ja siinä on päästy nyt eteenpäin

ruuan riittävyys ei ole nyt eikä tulevaisuudessa itsestäänselvyys

perustuslain uudistus on johdonmukainen ja jatkaa itse asiassa sillä linjalla mitä nykyinen voimassa oleva perustuslaki ja sen valmistelutyö katsoivat että jossakin vaiheessa myös tasavallan presidentin ja pääministerin asema tulee selkiyttää

arvoisa puhemies

tässä suhteessa kyllä tämä koko keskustelu on tietysti vähän pintapuolista sen suhteen että kai loppujen lopuksi tarkoituksena on että ylläpidetään suomalaista demokratiaa

tahtotilahan on tärkeintä silloin kun laaditaan nimenomaan strategiaa energia ja ilmastopoliittista strategiaa ja tahtotilan määrittelyssä tavoitetaso täytyy asettaa riittävän korkealle

olette kritisoinut monta kertaa muutoinkin sellaisia hallituksen esityksiä jotka ovat huonoja syystä tai toisesta riippumatta siitä mistä ne ovat sitten tänne tulleet mutta se oikeudenmukaisuuden hakeminen on kai tämän eduskunnan keskeisin tehtävä

itse asiassa maahan pitäisi luoda ihan uusi järjestelmä liikennehankkeiden eteenpäin viemiseksi onko se sitten se infra oy vai mikä se on järjestelmä joka katsoisi kokonaisuutta eikä viipaloisi sitä

tämän uuden tutkan sijoittuminen niin että myös itä suomi pystytään saamaan paremmin tuon tutkapalvelun piiriin parantaa suomen ei yksistään säätiedotusta vaan myös sitten monta turvallisuuteenkin liittyvää kysymystä

nämä ovat ehkä pieniä askeleita mutta tämänkaltaisia avauksia esityksiä ja ennen kaikkea päätöksiä yhteiskunnalta tällä hetkellä kaivataan ja tarvitaan

jos presidentinvaaleista puhutaan niin onko se nyt järin suuri ihme jos valitun tasavallan presidentin taustajoukoissa on ollut enemmän suomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä tai mikä se sidonnaisuus sitten on tai jos vaikkapa vastakandidaattina olleen edustaja haaviston tukiryhmissä on ollut enemmän vaikkapa ympäristöjärjestöjä

miten pystymme säilyttämään riittävän vahvan oman elintarviketuotannon tilanteessa jossa markkinatalouden lait ohjaavat hankintaketjuja aina edullisimman toimittajan suuntaan

nykyisessä perustuslaissahan on mainittu useita kertoja myös euroopan unioni ja siihen liittyvät tehtävät ja tässä suhteessa on selkeää että kun euroopan unionin asiat kytkeytyvät voimakkaasti myös suomen sisäpolitiikkaan valtioneuvosto ja pääministeri eurooppa neuvostossa on selkeästi se joka määrittelee suomen politiikan ja kannan

siinä on iso kysymys johonka eduskunnan pitää puuttua mutta tämänkaltainen kilometrikorvausten leikkausasia on näpertelyä tämä on kateuspolitiikkaa ja sillä viedään sananmukaisesti ne kalatkin sieltä vedestä

arvoisa puhemies

kansa on jos ei suorastaan hätätilan partaalla niin ainakin monin osin suomi on senkaltaisessa tilanteessa että meidän taloutemme vajoaa ja valitettavasti se näkyy meidän psykologiassakin

kun te olette myös avaamassa henkilöliikennettä rautateillä kilpailulle mitä käytännössä selonteon lause mikäli se on liikennepoliittisesti ja yhteiskuntataloudellisesti kestävää tarkoittaa ja mitä tämä kokonaistaloudellinen tehokkuus merkitsee jos miehen henkilöliikenne havakka on vaikea kuvitella sitä

herra puhemies

kuten tuossa aiemmassa vastauspuheenvuorossani totesin minulla on se olettamus alleviivaan tosin olettamus että tasavallan presidentti on tarkoittanut tässä kysymyksessä käytävän paljon laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja että se johtaisi joko palkkojen nollaratkaisuun tai kenties jopa palkkojen alennukseen

mielessäni näen ne sora autotkin tuolla jotka tulevaisuudessa ajelevat ja siellä penkinvälissä on se kahden vuoden kirjanpito niistä työajoista joita sitten työsuojeluviranomainen tulee tarkistamaan ja hän on sitä mieltä että tämä autoilija se vasta varsinainen rikollinen on

tämähän näkyy kattilatuotannossa logistiikassa hyvin monessa asiassa ja tämä on se suuri asia joka luo sitä työtä myös ympäri suomea ja siinä mielessä juuri tällainen keskustelu että mitä pitää tukea on vähän tunkkaista

keskusta on yhdessä perussuomalaisten kanssa ollut tekemässä vastalauseen kilometrikorvausten leikkauksesta ja tuo vastalause on hyvin perusteltu

haluan täsmentää että osaltani en ole puhunut laajemmalti verovähennyskelpoisuuden lisäämisestä muutoin kuin pohdiskellut juuri ehdokkaan henkilökohtaista asemaa

siksi keskusta on omalta osaltaan ollut esittämässä tähän lisäta lousarvion yhteyteen muutamia asioita joita valtiovarainvaliokuntaryhmämme puheenjohtaja kalli esitteli omassa puheenvuorossaan

tässä tietysti on myös taustalla se että ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle ja valtioneuvoston tulee nauttia eduskunnan luottamusta eikä toisinpäin niin kuin täällä eräässä puheenvuorossa on todettu

se lähtee juuri siitä että täytyy kannustaa ihmisiä liikkumaan ja täytyy myös korvata heille se liikkuminen

kokoomus ainakin edustaja zyskowicz joka ei ole nyt paikalla aina mielellään puhuu että ei pidä tukea kotimaista energiatuotantoa että se on vain tukea tukea tukea

siinäkin on ongelmia minä myönnän sen mutta edelleenkin haluan nähdä sen kuinka me saamme tätä kansalaisyhteiskuntaa vietyä eteenpäin myös niin että eivät ainoastaan ne joilla on mahdollisuus saada sitä rahoitusta tai sitten on omaa varallisuutta enemmälti pysty lähtemään vaaleihin mukaan

jos tarkastellaan erityisesti sosialidemokraattien viljelemää ajatusta siitä että vain korkeat verot pelastavat yhteiskunnan niin silloin on kyllä pakko ihan oikeasti kysyä kuinka tämä yhteiskunta toimii

arvoisa ministeri kysymys on samalla koko maan junaliikenteestä

lähtökohta kai lienee se että tuemme niitä yhteiskunnallisia tavoitteita ja henkilöitä joidenka katsomme parhaiten niitä tavoitteita vievän eteenpäin

hyvin monessa tapauksessa kun on työpaikkailmoitus nykyäänkin edellytetään että työntekijällä on oma auto ja sitä omaa autoa käytetään

olemme halunneet keskittyä muutamiin yksittäisiin kysymyksiin jotka ovat olleet tässä vaiheessa meille tärkeitä

tokkopa sitä millään perustuslailla pystyttäisiin säätämään jos eduskunta oman valtansa antaa pois käsistään

siinä mielessä kyllä toivon että tässä vaalirahakeskustelussa oli kysymys sitten tasavallan presidentin vaaleista tai muista vaaleista ei sotkeennuta tästä perusasiasta eli kansanvallan tukemisesta

tässä kilometrikorvauksen leikkauksessa on olemassa se vaara että monet ihmiset eivät sitten pysty lähtemään investoimaan tai hankkimaan sitä autoa

verotuksellahan kootaan yhteiskunnalle välttämättömiin menoihin rahaa mutta jos puhutaan yritysten näkövinkkelistä niin palkathan ovat ilman muuta yksi osa kustannusrasituksesta eli ovat niitä tärkeitä menoja mitä yritys tarvitsee

toisaalta myös ulkomaisten poimijoiden lähdeverovapaus on jäänyt tuonne viidentoista vuoden takaiselle tasolle ja poimijat ovat siirtymässä muihin euroopan maihin

infrasta haluan todeta sen että kuten valtiovarainvaliokuntakin on omassa mietinnössään todennut niin kyllä meidän tästä valtuusmenettelystä on päästävä jo oikeille vesille

varmaankaan itse tuo päivällis tai illallistilanne ei ole se oleellisin kysymys mutta ei voi olla monta jotka johtavat valtakunnan ja valtion politiikkaa

kun europarlamenttivaaleissa tämä haarukka oli varsin suuri niin toivottavasti käy nyt niin että seuraavissa eduskuntavaaleissa kampanjat tulevat keskimäärin puolittumaan

jokainen autonkäyttäjä tietää että ne kulut ovat hyvin moninaisia ja suomessa myös pitää olla meidän tiestöllämme meidän keliolosuhteissamme toimivat autot

tässä valtiovarainministeriöllä on työtä ja tekemistä

sitten hän niskuroi työsuojeluviranomaisia vastaan ja tässä se yrittäjä ajetaan myös omalta osaltaan yhteiskunnan kanssa siihen rettelötilanteeseen että rehellinen yrittäjä kokee olevansa suorastaan rikollinen

arvoisa puhemies

kohtuuhintaisuuden säilyttäminen erityisesti kotimaisen tuotannon osalta on yhä koveneva haaste

jos ne puolittuisivat niin silloin se vastaisi myös niihin haasteisiin että tänne ei yksistään ainakaan rahalla olla tulossa vaan se vaatii sitten muutakin

tässä suhteessa tuo perustuslakivaliokunnan työskentely on ollut ihan hyvä ja vienyt asiaa eteenpäin

tuotantomenetelmien kehittämisen lisäksi suuri vastuu on kaupalla

kun verotusta tarkastellaan niin kyllä noususuhdanteen aikana on varaa kireämpään verotukseen ja kun ollaan matalasuhdanteessa niin kuin suomi on ollut viimeiset vuodet niin verotusta pitäisi pikemminkin pystyä keventämään

tässä mielessä pidän kyllä tämänkaltaisia toimenpiteitä väärinä ja negatiivisina ja kerta kaikkiaan se on yksi osa sitä toimenpidettä joka lyö korvalle sitä ajatusta että suomessa pysyttäisiin elvyttämään kehittämään työn tekemistä viemään sitä eteenpäin kehittämään elinkeinopolitiikkaa ja tätä kautta myös omalta pieneltä osaltaan elvyttämään suomen taloutta eteenpäin

siinä tilanteessa jos puhutaan tasavallan presidentin roolista ja asemasta suhteessa valtioneuvostoon ja haetaan kantaa on paikallaan juuri tuon selonteon pohjalta että eduskunta asian ratkaisee

edustaja filatov te puolustelitte tätä esitystä ja tekin arvoisa edustaja vetäydyitte euroopan unionin taakse

kiitoksia edustaja filatov

myös logistiikkaketjujen keskittyminen ja monimutkaistuminen on hintoja nostava ja laatua laskeva osatekijä erityisesti kotimaisen tuotannon osalta

tätä taustaa vasten kun me emme pysty euroopan unionin ja ennen kaikkea emun jäsenenä tekemään enää devalvaatiota niin voisin kuvitella että perusajatus tälle keskustelulle jota tasavallan presidentti niinistö on osaltaan ollut virittämässä on ollutkin kuinka saisimme tähän maahan sisäisen devalvaation aikaan joko niin että palkat ainakin jäädytettäisiin tai kenties niin että ne jopa alenisivat

älkää rakastako euroopan unionia niin paljon että kun siellä tehdään vaikka euroopan unionin parlamentissa virhe niin meidän täytyy se täällä lähteä toteuttamaan

tässä mielessä tuo menettelyn yksinkertaistaminen on otettava tavoitteeksi ja siihen meidän pitää pystyä tämän vaalikauden aikana jo todellakin pääsemään

päinvastoin kyllä kai suomen pitää uskaltaa katsoa myös se miten pitkälle asiassa mennään ja kun valitukset ovat päällä niin ei meille sakkojakaan lyödä ja seuraako siitä sitten jotakin muuta

mutta jos eduskunnan asemaa ja näiden valtioelinten keskinäistä järjestystä pohditaan niin kyllä eduskunta riippumatta keitä kulloinkin eduskunnassa on kansanedustajina on ehdottomasti se ykkönen

tällöin voidaan keskustella myös kaiken kaikkiaan terveyteen liittyvien elintarvikkeiden arvonlisäverosta ja sen tasosta

rieponlahden tien varrelta tuli juuri hätähuuto siitä että ei täällä mansikan eikä marjanviljely kannata eikä pysty toimimaan kun soratie on kuoppaa kuopan päälle ja vieressä

tällöinhän arvoisa puhemies teidän hallituksennekin pystyisi tulemaan vastaan ja keventämään verotusta jolloin me saisimme yhteiskunnan pyörät pyörimään ja alkaisi tulla luonnollisia palkkatuloja alkaisi tulla luonnollisia pääomatuloja osinkotuloja kaikkia niitä tuloja joita taas yhteiskunta voi verottaa

tältä pohjalta myös lainsäädännön tulee lähteä ja perustuslaki nyt sitten tässä uudessa muodossaan tuon aseman tulee selkeästi osoittamaan ja tunnustamaan

tämä on todella suuri ongelma mihin ministeri rehn omassa puheenvuorossaan myös viittasi siihen että totta kai nyt hallitus tekee työtä parhaillaan kaiken aikaa sen suhteen kuinka me saamme uudistettua suomalaisia rakenteita kuinka me saamme lisää työllisyyttä yrittäjyyttä suomen kansantaloutta paremmalle tolalle

vai oletteko sitä mieltä että meidän tulee antaa eurooppalaisille kuljetusyrittäjille ja suurille yrityksille suomen kuljetusmarkkinat mihinkä muun muassa edustaja hemmilä viittasi aiemmin

yhteiskunnalla ei ole voimavaroja pitää huolta niistä väylistä jotka ovat sitten vähän syrjemmässä mutta ovat meidän raaka ainetuotannon maatalouden elinkeinon monen toiminnan kannalta aivan yhtä lailla tärkeitä

ukkolalle on pakko todeta että kun monsanto yhtiö on kehittänyt steriilin viljansiemenen jota myydään sitten vuosittain aina uudelleen ja uudelleen kehitysmaihin ja nälkää näkeviin maihin niin ei siinä kyllä gm tuotannolla kovin paljon edistetä nimenomaan sitä nälänhätäkysymystä pikemminkin agrobisnes pyrkii tältä osin ottamaan hyödyn mahdollisimman hyvin irti

herra puhemies

on hienoa että lähiruuan tuottaminen jalostaminen lyhyet kuljetusmatkat tuoreus vitamiinipitoisuus tuoteturvallisuus ja maukkaus ovat valtteja joita tänä päivänä korostetaan

eli parlamentaarinen vastuu korostuu ja se on varmasti paikallaan ja samalla myös toimii kansanvallan toteuttajana

onni onnettomuudessa että meillä on euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö eli tuo euroopan turvallisuus ja yhteistyökokouksen ja konferenssin perillinen järjestö joka todellakin on laajuudessaan aivan vertaansa vailla oleva rauhanjärjestö vladivostokista vancouveriin

kaikki nuo edustaja kankaanniemen aikaisemmin mainitsemat luvut olivat kyllä korutonta kertomaa hyvin laskettuja asioita mutta ne olivat faktaa ja se kertoo siitä että jos suomen taloutta ja meidän järjestelmäämme ei pystytä uudistamaan niin meille syntyy pitkäaikaistyöttömyyttä ja sosiaalista ongelmaa yhä enemmänkin

ei yksistään ole kysymys siitä pienestä yrittäjästä yrittämisen vapaudesta tai siihen liittyvistä asioista vaan kyllä samalla on kysymys myös koko euroopan logistisesta järjestelmästä ja tätä niin sanottua työaikadirektiiviä valitettavasti käytetään siinä hyväksi

lähiruuan luomuruuan osuuteen elintarvikestrategiassa tuleekin panostaa ja jatkaa sillä tiellä

tämän ajan politiikka näyttää olevan sellaista että siitä ei juurikaan välitetä ja siinä mielessä keskusta on osaltaan halunnut myös kiinnittää perusväy lien kunnossapitoon huomiota ja ollut osaltaan tekemässä myös tähän liittyvää rahoitusesitystä

siitä tuleeko sitten euroopan unionin jäsenyyden olla perustuslaissa mainintana valiokunnan puheenjohtaja sasikin totesi omassa esittelypuheenvuorossaan että tämä oli pohdittavana ja arvioitavana miten tulee olla

suomen tulee todellakin tehdä kaikkensa että suomi tulee olemaan vapaa geenimuunnellusta viljelystä